esimerkiksi uusiutuvan syöttötariffi on selvästi noussut finnveran puolella on otettu selkeästi jo uusia välineitä käyttöön tesiä on pääomitettu

toisaalta pitää muistaa kaksi tausta asiaa

toisaalta pitää muistaa se että meillä on ollut yhteiskunnallinen ilmapiiri jossa on oltu sitä mieltä että yritystukia pitää leikata ja sitä on vaadittu elinkeinoelämää myöten ja sitten kun meillä on tiettyjä tukia joihin ei voi koskea tämä on ikävä kyllä johtanut siihen

arvoisa puhemies

kyllä pääkaupunkiseutu on niin riippuvainen kehyskunnistaan ja kehyskunnat niin riippuvaisia pääkaupunkiseudusta että yhteisen suunnittelun ja kehittämisen tarve jatkossa vain korostuu

me olemme muutenkin ehdoton maailman ykköskärkimaa tässä

laxellille toteaisin että kyllä aivan ylivoimaisesti paras kannustin energiataloudelliseen rakentamiseen on se että rakentajan perheen energialasku olennaisesti pienenee

neste oil törmää erilaisiin alalle pääsyn esteisiin ympäri maailmaa ja eu lainsäädäntö ja eun pohdinnat ovat hyvin poukkoilevia tässä suhteessa

jos on seudullinen kaava niin kyllä se vaatii seudullista päätöksentekoa muuten se olisi järkyttävässä ristiriidassa koko meidän kaavajärjestelmän kanssa

meillä on suuri kansallinen intressi ja tulee olemaan vielä pitkään että me pystymme vakuuttamaan muun maailman ja euroopan siitä että meillä hoidetaan metsätaloutta kestävästi ja että sitä kautta tuotettavat erilaiset uusiutuvan energian muodot ovat kestäviä sallittuja ja toivottavia

tällä hetkellä tilanne on hyvä mutta edelleen keskeisissä eurooppalaisissa maissa ei ole välttämättä ymmärrystä tätä kohtaan ja siinä meillä on yhteinen parlamentaarinen kansallinen intressi hoidettavana

siinä mielessä myös tämä lausuma on varsin vaikea

laguna hankkeen osalta

silloin kun edustaja gustafsson oli vielä ministeri gustafsson yhdessä hänen kanssaan totesimme että tämä on yksinkertaisesti niin kallis hanke suhteessa niihin etuihin joita olisi saavutettavissa että päädyimme siihen että emme lähde sitä aktiivisesti ajamaan

ikävä kyllä tämä riita tai keskustelu on edelleen kesken eikä meillä ole varmuutta siitä tuleeko se suomen puolelle vai tuleeko se viron puolelle vai jaetaanko se mahdollisesti

edustaja tynkkynen olemme selvittäneet tätä kysymystä siitä päästöoikeuden alhaisen hinnan aiheuttamasta problematiikasta sen kytköksen purkamisesta ja simuloineet sitä ja todenneet että sillä on jokin vaikutus mutta se on itse asiassa aika pieni

kysymys on tietenkin hyvin monista eri asioista pitkälti tietenkin siitä että yleisesti ottaen meillä on investointilama paitsi suomessa myös meidän päävientimarkkinoilla mutta tietenkin sitten myös tietyntyyppisestä suuresta epävarmuudesta tulevaisuutta kohtaan ja tämä on haaste kaikille poliittisille päätöksentekijöille

emme me yksittäisillä tukiaisilla tai tempuilla tähän maahan investointeja saa vaan määrätietoisella johdonmukaisella vakaalla politiikalla joka ei poukkoile ja joka pyrkii luomaan järkeviä toimintaedellytyksiä sillä lailla että yritykset kokevat että tämä on ennustettava hyvä toimintaympäristö

laxellin kysymyksiin

nyt täytyy myöntää että en muista sen seurantatuloksia kuinka paljon se on faktisesti vaikuttanut

nyt tietenkin tämän finanssikriisin oloissa maailma muuttuu niin paljon muutenkin että sen osalta ei uskalla mitään kovin viisasta sanoa

mitä taas tulee kauppapaikkarakentamiseen on tietenkin selvää että myös tältä osin taloudelliset suhdanteet varmasti ovat omalta osaltaan hoitaneet tätä asiaa

muutoin haluan vaan viitata siihen että asetin jokunen viikko sitten laaja alaisen työryhmän matti auran johdolla pohtimaan ylipäänsä kaupparakentamisen pelisääntöjä oikein perusteellisen kaavan mukaan ja tähän palataan sitten vasta ensi vuoden syksyllä

edustaja reijonen kysyi

tunnistatteko että kylätoiminnalla on maaseudulla iso merkitys

siis kestävä kasvu voi perustua vain kannattavaan yksityisen sektorin liiketoimintaan

tukiaisilla voidaan saada jotain liikkeelle ja avittaa ja jossain alkuvaiheessa tai jossakin hankalassa vaiheessa merkittävälläkin tavalla vaikuttaa tarinaan mutta kyllä pitkässä juoksussa kysymys on siitä että meillä on kilpailukykyinen yhteiskunta

mutta olemme me esimerkiksi biotalouden ja cleantechin osalta asettaneet hyvin konkreettisia ja yksiselitteisiä tavoitteita joihin liittyy myös hyvin selkeät strategiat joita on tarkoitus noudattaa ja itse asiassa noudatetaan jo monin osin

sillat ja väylämaksut kuuluvat ministeri risikolle mutta lng terminaaleista voin yleisellä tasolla todeta että hyvin lähiaikoina on tarkoitus viedä valtioneuvoston käsittelyyn kotimaisten lng terminaalien tuet

iso suomenlahden terminaali on oma asiansa mutta sen lisäksi on pienempiä kotimaisia hankkeita joihin hallitus on luvannut merkittävän määrän tukea ja ne on tarkoitus päättää aivan lähitulevaisuudessa

tässä on tiettyä kansanviisautta jo pidemmältä aikaa että suomi on keksijöitten ja erilaisten insinöörien luvattu maa mutta sitten siinä kaupallistamisessa me emme ole niin hyviä

tässä on kanssa aika iso systeemisen muutoksen pohdinnan paikka miten me onnistuisimme paremmin kaupallistamaan brändäämään viemään maailmalle myymään ja markkinoimaan niitä valtavan monia hyviä tuotteita mitä suomessa on

suomella on aika pitkä teollinen historia joka on perustunut muutamiin suuriin veturiyrityksiin ja itse asiassa meidän pk kenttä on tottunut kansainvälistymään näitten kautta näitten alihankkijaverkostojen kautta

ja tähän liittyy monia haasteita alkaen siitä että suomi on pieni markkina että täällä omilla markkinoilla ei pääse kasvamaan kovin suureksi

ja sitten on ihan tämmöisiä henkisiä esteitä siinä että ulkomaat ja vieraat kielet ja muut ovat hankalia mutta sitten on myös kysymys sentyyppisestä liiketoimintaosaamisen puutteesta mitä meillä pk sektorilla on ja jossa on totuttu siihen että kun on riittävän hyvä tuote niin meiltä löytyy suomesta vielä isompi yritys joka ostaa tuotteita

en usko että siihen kukaan osaa hirveän viisasta vastausta antaa mutta on selvää että esimerkiksi kaupan alalla on vielä näkemättä meidän ehkä isompi rakennemuutos

sen sijaan on joitain aloja esimerkiksi metsäteollisuus missä ilmeisestikin pahin on nähty ja on jopa positiivisia merkkejä siitä että lähdetään uudelleen kun se muuttuu biotaloudeksi jopa eteenpäin

valtioneuvosto on tehnyt jokin aika sitten temn ja ymn yhteistyönä periaatepäätöksen jossa velvoitetaan valtiotoimijoita eli lähinnä hanselia ja senaattia suuntaamaan kaikista julkisista hankinnoista tietty osa cleantech hankkeisiin ja sitten kannustetaan kuntia tekemään samoin

voi sanoa että ely keskukset ovat puolustushallinnon jälkeen ehkä toinen sektori organisaatio valtionhallinnossa jossa joudutaan nyt aika rankkojen toimenpiteitten eteen yksinkertaisesti valtiontalouden säästösyistä

tähän liittyen haluaisin kannustaa aidosti kaikkia eduskuntapuolueita valmistautuessaan seuraaviin eduskuntavaaleihin miettimään sitä olisiko meillä joku isompi aluehallinnon uudistamisen paikka

voi olla että nykyrakenteella emme yksinkertaisesti enää selviä

mutta tämä on sen kokoluokan asia että emme halunneet tässä hallituksessa lähteä siihen nyt kesken vaalikauden vaan koettiin että olisi älykkäämpää ja mielekkäämpää että siitä käydään mahdollisesti keskustelua eduskuntavaalien yhteydessä ja sitten hallitusohjelmatasolla päätetään mitä tehdään